haluan vielä herra valtiovarainministeri huomauttaa teille euroopan unionin komission viime joulukuussa tekemistä esityksistä joissa jäsenvaltioilta vaadittiin ja edellytettiin vahvempaa ponnistelua kriisin laajuuden vuoksi

minusta oli erittäin hyvä että edustaja kataja kokoomuksen taholta osoitti tässä että se viime porvarihallituksen tekemä muutos sakkojen muuntovankeusjärjestelmän purku oli suuri virhe

millä tavalla suomen taloutta työllisyyspohjaa ja ennen kaikkea myöskin tulevaa valtiontalouden alijäämää julkisen talouden tasapainotusohjelmalla menojen uudelleen priorisoinnilla ja myöskin ennen kaikkea suomalaisen hyvinvoinnin perustan sosiaali ja terveydenhuollon perustan turvaamisella me voimme edistää

itse asiassa inkeriläisten kotouttaminen osoitti kyllä jo sen nytkin selvästi näkyvän ongelman että suomessa kotouttamisedellytykset eivät ole sillä tasolla olleet kaikilta osin kuin pitäisi

todettiin että kysyntää tukevia toimia on välittömästi suoritettava sellaisia että ne vaikuttavat heti määräaikaisesti ja pahiten kärsiville aloille ja edelleen että lisätään julkisia menoja alentamalla sosiaaliturvamaksuja mutta antamalla tukea tietyn tyyppisille yrityksille tai suoraa tukea erityisesti heikoimmassa asemassa oleville kotitalouksille työttömille ja työttömien perheille

sosialidemokraatit esittivät täällä juuri nämä syyt perusteeksi jotta se esitys olisi vedetty takaisin tai valiokunnassa se olisi muutettu ja sitten lopulta esitimme sen hylkäämistä täällä eduskuntasalissa

meidän rataverkkomme tällä hetkellä on todella erittäin voimakkaiden panostusten tarpeessa ja tältä osin täytyy sanoa että pitää miettiä millä tavalla me kansallisen talous ja työllisyyspolitiikan edellytysten näkökulmasta pystymme varmistamaan alueellisen ja kansallisen kilpailukyvyn ja tässä suhteessa ei tällainen yksinomainen kilpailutustavoite voi olla hyvä

inkeriläisten kotouttaminen on vielä lähtökohtaisesti ollut toki huomattavasti helpompaa kuin muiden maahanmuuttajien ja turvapaikkaa hakeneiden osalta asianlaita on

joulukuussa kirjatuissa päätelmissä eurooppa neuvosto totesi että muuttoreitteihin liittyvää käytännön työskentelyä on tehostettava yhdessä kolmansien maiden kanssa

arvoisa puhemies

päivä viime vuonna komissio kehotti välittömästi tekemään kysyntää tukevia toimia ja suuntaamaan niitä määräaikaisesti pahiten kärsiville aloille muun muassa rakennusalalle ja lisäämällä myös julkisia menoja vaikuttamaan tähän työttömyyden pahenevaan uhkaan ja tukemaan myös erityisesti heikoimmassa asemassa olevia kotitalouksia

lepälle on todettava että hallitus on näperrellyt perintöveroasioissa metsäveroasioissa luonut epävarmuutta jopa puun saatavuuteen puhunut metsäkoneen käyttäjien koulutuksesta puuhuollon ratapätkistä kun raaka aineen saatavuus on ollut epävarmaa

vain muutama ehkä poliisitaustainen kokoomuksen kansanedustaja siis yhden käden sormilla laskien yhtyi sosialidemokraatteihin täällä

samalla pyritään varmistamaan tehokas kansainvälinen suojelu sitä mahdollisesti tarvitseville henkilöille ja haavoittuvimmille ihmisille kuten naisille ja toteuttamaan erityistoimenpiteitä ilman huoltajaa olevien alaikäisten hyväksi

myöskin tarvitaan investointien ja infrastruktuurin rahoituksen lisäämistä yritysten kilpailukyvyn parantamista pk yrityksille myönnettävän tuen lisäämistä työllisyyden edistämistä tutkimuksen ja kehityksen innovoinnin ja koulutuksen edistämistä

on erittäin hyvä että tässä asiassa nyt realismi ja nimenomaan myöskin turvallisuuden tarpeet otetaan korjaavalla tavalla huomioon

raideammattilaiset euroopassa eivät myöskään hyväksy esimerkiksi neljännessä raidepaketissa olevia pakkokilpailutuksen elementtejä eivätkä infran täydellistä irrottamista valtion hallinnasta ja sen täysin vapaata kilpailuttamista

ei tästä ole montaa vuotta kun merisalon ja maakuntien suomen toimesta nova groupin kiinteistöbisneksellä päätettiin rakentaa pysyvä rahoitusautomaatti lähinnä keskustalle ja kokoomukselle ja porvarihallituksen rakentamiseen

venäjän koivukuituepävarmuus ja koko puuntuonti joka on ollut jopa neljäsosa aika ajoin on nyt niin kuin tiedämme suuri kysymysmerkki

herra puhemies

vahvistettiin laittoman maahanmuuton torjuntaa koskevaa jäsenvaltioiden keskinäistä yhteistyötä nimenomaan tehostamalla laittoman työnteon vastaisia toimenpiteitä sekä jäsenvaltioiden että eun tasolla sekä hyödynnetään täysimääräisesti nykyisiä ja uusia mahdollisuuksia rajavalvonnan tehostamiseksi ja henkilöiden luotettavassa tunnistamisessa

tähän jälkimmäiseen työ ja elinkeinoministeriön osalta on jossain määrin panostettukin mutta erittäin tärkeätä on nyt äsken mainitun telakkateollisuuden osalta että hallitus pikaisesti varmistaa ettei meillä ajeta teollisuuden rakenteita alas maailman synkimmän suhdanteen mukaan

tästä huolimatta hallitus on ajelehtinut kolme vuotta vanhan hallitusohjelmansa kanssa ja siitä on tullut maan talouden ja työllisyyden uppotukki

entistä enemmän myös maallikon työkyvyttömäksi näkemiä ja tuntemia ihmisiä syöksyy inhimilliseen ja taloudelliseen mustaan aukkoon ja tämän vuoksi muun muassa kansaneläkelaitoksen valtuutetuissa sosialidemokraatit ovat edellyttäneet myös kansalaisten oikeusturvan kannalta että tätä käsittelyä pitää nyt aukaista kun potilasta näkemätön vakuutusyhtiölääkäri hylkää jopa kolmen neljän erikoislääkärin perusteellisen tutkimuksen jälkeen ihmisen

kysymys on siitä että tähän linjaan mihin sosialidemokraatit puuttuivat viime kaudella eli tuottavuusohjelman sokeaan naamioituun henkilöstönvähennysohjelmaan on nyt muun muassa tultava muutos

ei mikään maa ei minkään maan poliittinen johto huolehdi näin huonosti omasta kansallisvarallisuudestaan oman hyvinvointinsa perustan varmistamisesta

en ollenkaan väitä että ed

tämä koskee erityisesti metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä ja ehdottomasti sähkövero ja energiaverotus on saatettava sille tasolle että se turvaa suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn ja on nimenomaan myöskin sitouduttava puuhuoltoon ja muihin teollisuuden perustaa vahvistaviin toimiin

tilanteen vakavuutta ei ymmärretty ja elvytyksen nimissä veronkevennykset suunnattiin lähinnä suurituloisille

on katsottava mitä on seurannut siitä että poliisin lupapalvelut poliisin reagointi haja asutusalueilla hälytyspalvelut ovat heikentyneet

wahlroos sampo aikoinaan käytti kokoomuksen ja rkpn tukea ja tänä päivänäkin säätiöiden kautta tuetaan puolueita

ne suvut ja nimet jotka ennen totuttiin näkemään isänmaan eturintamassa ovat kunnostautuneet viime aikoina käpykaartissa kiertäneet verovastuita ja jättäneet hyvinvointivaltion rahoituksen eläkeläisille työntekijöille ja muille

nämä on todella vahvasti otettava nyt käsittelyyn samoin kuin on kyettävä uudelleen arvioimaan hätäkeskusjärjestelmän meidän keskeisen turvallisuusrakenteen toimivuus ja hätäkeskuspäivystäjien työmahdollisuus

tällä tavalla myöskin olisi ehkä hyvä avata sitä mikä on se vallitseva käytäntö joka meillä ikään kuin hyväksytään maan tapana

on syytä huomauttaa perussuomalaisille että maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikka on hyvä rakentaa eussa yhdessä koska ulkorajojen turvallisuudessa on oltava samat kriteerit

siellä oli käännetty arvonlisävero siellä olivat työ ja elinkeinoministeriölle tarkoitetut valtion tukia saaneiden yritysten verotustiedot jotka vieläkin puuttuvat mielenkiintoinen ala eikö niin ja monta muuta

minä toivon että ministeri nopeuttaisi joitakin osittaisia toimia ainakin niin että useamman erikoislääkärin tutkimat ihmiset saataisiin niin että se vakuutuslääkäri myös vastaa siitä että näkee potilaan ja tietää kenestä hän päätöksen tekee

minusta tämä edustaja katajan verojaoston puheenjohtajan lähestymistapa jota käsittelimme täällä salissa viime vuonnakin varsin paljon on kyllä erikoinen sikäli että joka syyllistyy verorikokseen kiinni jäämisen tilanteen uhatessa ynnä muuta voi ikään kuin maksamalla päästä sen rikoksen rikosoikeudellisesta seuraamuksesta

arvoisa puhemies

herra puhemies

jos se pettää jossain ja jos nimenomaan sanotaan lähtö ja kauttakulkumaiden oikeudelliset ja sosiaaliset olot eivät ole kunnossa niin ne ovat meidän toriemme ongelmia

arvoisa puhemies

tältäkin osin on syytä kyllä nyt huomauttaa että kannattaa olla vähän tarkka siinä ettei tehdä ohitusraiteita hallitusohjelman kohdalle jossa lähdetään siitä että vr oy valtionrautatiet osakeyhtiö säilytetään valtio omisteisena palvelutaso ohjauksen piirissä ja erityisesti tässä että eun kilpailusääntöihin pohjautuvasta kilpailusta henkilöliikenteen osalta voidaan päättää vasta kilpailun avaamisen hyödyistä ja haitoista tehdyn perusteellisen kokonaistaloudellisen arvion pohjalta ja tällöin on varmistettava kokonaistaloudellinen tehokkuus raideturvallisuus palveluiden saatavuus sekä henkilöstön aseman tasa arvoinen turvaaminen

oikeuskanslerihan ryhtyi omatoimisesti seuraamaan tämän uudistuksen täytäntöönpanoa ja siihen liittyviä riskejä viime hallituksen aikana

edustuksellisen demokratian toimivuutta pitää arvioida myös niin että täällä kansan tahto toteutuu ja että hallituksen esitykset käsitellään vastuullisesti valiokunnissa

on todella näin että asumiskustannukset ovat erittäin korkeat ja pitää myöskin seurata kiinteistöverossa että se ei kohdistu kohtuuttomasti vanhoihin rintamaveteraanitaloihin ynnä muihin pienituloisten eläkeläisten perheiden asuntoihin asuntojen arvojen kautta

entisen ministerikollegan puheenvuoroon on siinä mielessä yhdyttävä että edellisen hallituksen tilanteessa alkoholin saatavuuden vapautuessa ei ollut hyviä vaihtoehtoja

tässä tilanteessa kyllä kansallinen selviytyminen edellyttää että myös meidän teollisuutemme johto kantaa huolta selviytymisestä ja koko hyvinvointimme ja valtiontalouden perustan turvaamisesta tässä vakavassa taloudellisessa tilanteessa

minä puhun mielelläni ihan lähihistoriasta ja tästä päivästä ja ehkä edustaja rossi voisi kertoa simonkadun rooleista ynnä muista paljon elävämmin tästä edunvalvonnasta tänä päivänä

kyllähän tässä dogmaattisen markkinatalouden järjestyksen ja kapitalistisen valvomattoman finanssirahoitusjärjestelmän myllerryksestä tulee olemaan niin vakavat seuraukset että koko kansainvälinen rahoitusjärjestelmä kuten nyt jo on nähty yhdysvaltain ja ranskan johdon aloitteellisuudesta tulee vaatimaan ihan uudelleenarviointeja

ja tässä suhteessa myös oikeus ja sisäasioissa on tärkeää tunnustaa tämmöinen kehitystuki myöskin kolmansien maiden tilanteen niiden oikeudellisten olojen demokraattisten olojen kehittämiseen

edelleen myöskin pelastushenkilöstön toimintakyky muun muassa palomiesten eläkeikäkysymys joka sosialidemokraattien aikana toissa hallituksen aikana oli esillä on pystyttävä käymään vielä tässä läpi

meidän elinkeinopolitiikkamme työkalupakki elyt alueelliset työ ja elinkeinokeskukset ovat voimakkaassa resurssipulassa tilanteessa jossa pitäisi panostaa tukemaan työllisyyttä niin yrityksissä kuin syrjäytymisen torjunnassa

nyt meillä ovat muun muassa käsittelyt venyneet sillä tavalla että kun ministeri itälän jälkeen huomasin että puolitoista vuotta jopa perusteettomia turvapaikkahakemuksia käsiteltiin niin ulkomaalaisviraston tehostamisprojektilla tämä määräaika saatiin kolmeen kuukauteen

tämä ikään kuin hintalapun laittaminen asiantuntijoiden määrään oli aika yllättävää koska kyseessä on nimenomaan se että valiokuntien pitää vastata siitä että hallituksen esitys tulee kaikin puolin käsitellyksi

mutta toisaalta on kyllä rehellisesti myös tuotava esille että sisäministerinä toin sen jälkeen säännöllisesti budjettiriiheen poliisin seurantaraportteja jotka osoittivat kyllä että tämä alkoholin saatavuus ja hintavaikutus aiheutti erittäin vakavia terveys ja myös nuoriin kohdistuvia ongelmia

tässä suhteessa parantamisen varaa on kyllä niillä jotka ovat hyvät optionsa ja tulonsa kyllä hoitaneet mutta yhteiskuntavastuuta ei välttämättä

te käytitte eduskunnassa sellaista vertausta että jos karkkipussinkin palauttaa kaupan kassalle niin kyllähän se pitää antaa anteeksi

puhemies

mutta toivon todella että edustaja zyskowicz lukee pietiläisen wahlroos kirjan tarkkaan koska siinähän erittäin voimakkaasti näkyy että poliittisen päätöksenteon aktiivinen toimija tulee myöskin taloudellisen vallan rakenteisiin ja pöytiin istuvat ne tahot joita kansa ei ole sinne päättämään valinnut

seuraukset ja oppirahat sinänsä tulevat olemaan kyllä kohtuuttomat satojen miljoonien työttömyytenä ja rajuna köyhyytenä ja epävakautena myös kansainväliseen turvallisuuteen kielteisesti heijastuvien vaikutusten kautta

mutta olennaista on se että nähdään mitä laiminlyöntejä on myös voimavarojen heikentämisellä tapahtunut keskeisten turvallisuusviranomaisten muun muassa työelämää koskevien ilmiöiden osalta

samaan aikaan heikennetään tuottavuusohjelmalla turvallisuusviranomaisten toimintakykyä

sanoisin vain tästä ruotsin esimerkistä että entisen porvarihallituksen valtiovarainministerin borgin aikana joka on teidän turvanne ruotsissa nimenomaan löydettiin peruskoulun tuhoamiseen tapoja ja nyt on huoli koko koulujärjestelmästä yksityiset terveysfirmat ovat jyllänneet

toisaalta pitää olla myöskin selvästi laittoman maahanmuuton torjuntaotteen voimakkaammin esillä kuin nykyään puhutaan ja se tarkoittaa sitä että muun muassa tilapäisten oleskelulupien myöntämisen ei pidä olla mahdollista niille joita ei vain voida palauttaa kotimaahan koska nyt käytetään myöskin esimerkiksi oleskelulupa ja laittoman maahanmuuton väylää liian paljon

on totta että eräiden euromaiden kuri ja valvonta petti pahasti mutta kaiken taustalla on säätelemättömän kasinokapitalismin konkurssi joka säteilee voimakkaasti

kyllä tässä on aika lailla moraalinen ja oikeudellinen asenne kysymyksessä

suomen luonnon strategiset arvot ovat kansallinen asia myöskin

sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja turvallisuus edellyttävät panostuksia hyvinvointivaltion rahoitukseen ja hallitus ei ole lupauksistaan huolimatta lisännyt kuntien valtionosuuksia

keskusrikospoliisin vakavan rikollisuuden talousrikollisuuden torjuntaa heikennetään samaan aikaan kun harmaa raha pureutuu hallinnon ja politiikan rakenteisiin tässä maassa

ja kyllä meillä on vielä korjattavaa entisilläkin

muun muassa päihtyneiden säilöönotot kasvoivat erittäin rajusti monilla alueilla ja tämä viittasi selkeästi alkoholin aiheuttamiin vakaviin ongelmiin

esimerkkinä on tämä sampo keissi jossa tosiaan jopa lakisääteisiä työeläkevakuutusrahoja ruvettiin jakamaan ahneuden huippuvauhtia mandatumin omistajille

totta kai silloin kun maa ja kaavoituspolitiikka pidetään käsissä voidaan myös myydä ja vuokrata ulkomaille mutta meillä pitää olla tietty kokonaishallinta

kyllä esimerkiksi stora ensonkin pitäisi vahvemmin johdon tasolla sitoutua muun muassa varkauden rakennemuutoksen läpivientiin koska näyttöjä ei vielä kovin paljon ole

täällä ikään kuin hallinnon varjolla ajetaan nyt vähän isompia asioita

herra puhemies

näin vaikeutetaan juuri tässä vakavassa tilanteessa vanhustenhuollon ja julkisen terveydenhuollon kehittämistä eli tämän kansainvälisen kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseen ei panosteta

kun me aikoinaan mietimme näitä rahoitusjärjestelmiä oman finanssivalvontamme osalta myöskin rajat ylittävien turva ja suojamekanismien keskeneräisyyden osalta niin nyt me olemme esimerkiksi kreikan tapauksessa mahdollisesti myöskin menossa eu maiden välisen rahoitus ynnä muuta

nyt tämän koulutuksen osalta tämä käsittely on ollut sellaista että ikään kuin ennakoidaan jo että konduktöörejä tarvitaan joissain yksityisissä yhtiöissä

kyllä tietenkään hallitusta ei voi syyttää tämän säätelemättömän kapitalismin luomasta kriisistä mutta hallitus on elänyt kuin hidastetussa filmissä

katsomus tähän euroalueen ulkopuolelta on suomea ennen neuvonut suurempaan yhteisvastuuseen eteläisten euromaiden veloista eli sinnikkäästi taistellut viimeiseen suomalaiseen veronmaksajaan asti tähänkin saakka varmasti

tältä osin mietojen ja väkevien hintasuhde oli väärä ja esimerkiksi nimenomaan monesti arvosteltiin juuri väkevien juomien hinnan liian voimakasta alentamista joka aikaansai sitten myöskin hallitsemattomia ilmiöitä

edustaja kalmarin puheenvuoro paljastaa sen vesialueiden omistajien vallan kasvun pyrkimyksen jossa takana on itse asiassa vapaa ajankalastuksen ja maksuttomien ja maksullisten yleiskalastusoikeuksien vastustaminen

on vakavalla tavalla panostettava nyt pimeän ulkomaisen työn valvontaan ja nimenomaan harmaan talouden torjuntaan kuten edellisen eduskunnan aikana sdp ja muun muassa tarkastusvaliokunta yksimielisesti mikä on arvokasta edellisen kauden lopulla totesivat

sama mies kertoo kirjassaan nyt ruotsiin kirjansa siirtäneenä että hän tukee kokoomusta ja rkptä kummasti henkselit varmaan vähän sekaisin

otan sen koillis suomen kaakkois suomen tilanteen jossa normaalilta tavalliselta suomalaiselta mökit kaikkoavat käsistä elikkä se hintataso alkaa muodostua hallitsemattomaksi niin kovaksi että tavallisella suomalaisella ei enää ole kesämökkipaikkamahdollisuuksia

kansanvalta suhteellisuuden osalta ja kansallisen tahdon toteuttaminen on tärkeä näkökohta mutta juuri tämä kytkeminen aluekehitykseen ja alueiden kehittämiseen tässä kyllä kylmästi nyt unohdetaan

tämän lisäbudjetin suurin asia on fingrid järjestely

valtiovarainvaliokunnassa ei sallittu riittävää asiantuntijakäsittelyä saati että asia olisi lähetetty näitten miljardien takausten osalta perustuslakivaliokunnan käsittelyyn

hallituksen kovat arvot näkyvät ideologisena ristiretkenä julkisen terveydenhuollon murentamiseksi palvelujen ulkoistamiseksi ja kuntapalvelujen ja työllisyyden heikentämiseksi

kuitenkin tältä osin selvitykset ovat siis kovasti auki tai toisaalta eun osalta vähän kolkkapoikatyyliin noudatetaan jo trafissa liikenteenohjaussuunnitelmia joita muut eu maat eivät ota edes hyllyltä koska katsovat että ne eivät ole hallinnassa

tässä hallituksen esityksestä poiketen maa ja metsätalousvaliokunta on poistanut valtion metsät tuen piiristä ja se heikentää metsähallituksen tulostavoitetta työllisyyttä ja tasaista kilpailukykyistä puuraaka aineen saatavuutta

mielestäni ministeri risikko te olette toiminut vastuullisesti tässä vaikeassa asiassa ja jatkossakin tarvitaan määrätietoisesti hallittua otetta taudin torjumisessa

tukijärjestelyjen kautta kentälle jonka kaikkia sopukoita emme ole kyllä kunnolla käyneet läpi

eli täytyy katsoa kyllä

vapaa ajankalastus on nimenomaan se asia joka nyt parhaillaan on myös kalastuslain yhteydessä esillä ja erityisesti keskustan mutta myös perussuomalaisten taholta jotka vastustivat aikoinaan täällä muun muassa onginnan ja pilkinnän jokamiehenoikeutta läänikohtaista viehekorttia ja nimenomaan koko järjestelmän ja vapaa ajankalastuksen kehittämistä ollaan koko ajan tässä ajamassa vesialueiden omistajien vallan kasvattamista

tältä osin on kyllä vakava kysymys halpatyömarkkinoiden ja laittomien työmarkkinoiden osalta myös se että viranomaisilla ei ole tosiasiallisesti ollut kykyä vaan viranomaisia on heikennetty

on erittäin tärkeätä että suomi kansallisen ja kansainvälisen kilpailukykynsä osalta pitää päätieverkkojärjestelmät kunnossa ja tässä suhteessa on tietysti päärata seinäjokioulu hyvin keskeinen

se on myös kansalaisten tahdon heidän elinolosuhteidensa kehittämisen kannalta olennainen asia

kiitos

kiinnittäisin huomiota nyt siihen että erityisesti keskityttäisiin tämän tiedottamisen selkiyttämiseen rokotuksen jatkovaiheiden osalta että epäselvyys poistuisi

on perustellun suojelun tarpeessa olevien etu kuten myös koko järjestelmän uskottavuuden kannalta tärkeää että käsittely nopeutuu

toinen asia on kilpisjärven norjalaisten tilanne jossa herkkään tunturiluontoon rakennetaan massiivisesti kunnan rakennustarkastajan hyväksymillä arvoilla

itä suomen osaltahan tehtiin väkivaltaa kun itä suomen maakuntaliitot yhdessä etelä pohjois savo ja pohjois karjala olivat sitä mieltä että perustetaan yhteinen vaalipiiri itä suomen kehittämisen kohtalonyhteyden pohjalta mutta tälle ei annettu arvoa

valitettavasti hallitus tälläkin lisätalousarviolla paljastaa ajoituksen osalta ajelehtimisen ja nimenomaan elvytyksen tehottomuuden niin ikään

tältä osin on tietysti selvää että valtion kannalta ja yhteiskunnan kannalta vrn hallintoneuvoston pitää olla erittäin tarkkana nyt siinä että valvotaan merkittävissä laajakantoisissa asioissa sitä että yhtiön toimintaedellytykset ja turvallisuus pystytään varmistamaan

kun tässä olisikin kysymys hallinnon keventämisestä mutta te kevennätte ja olette tällä työryhmällänne heikentämässä alueellista toimintakykyä